keskustan näkemys on tämän ohjelman perusteella tekojahan ei vielä voi ollakaan mutta ohjelman perusteella siis se että tämä hallitus on lähtenyt uskoen siihen että keskittäminen kaikella tavalla on se oikea kestävä tuloksia tuottava linja monessakin mielessä ja toisaalta sitten te omilla ratkaisuillanne olette kyllä myös eriarvoistamassa sosiaalisesti tätä yhteiskuntaa

meidän näkökohtamme on se että tämä ei ole sittenkään se kestävä sopeutuksen tie vaan alueellinen tasapaino ja toisaalta sitten hyvin vankka yhteiskunnallisen eheyden rakentaminen

työttömyydelle pitää tehdä jotakin

pitää olla selvä ohjelma millä kasvun kautta työllistämisen kautta yrittäjyyden kautta suomeen saadaan uusia työtilaisuuksia

meillä on näkemysero

ette kai te voi olla tyytyväisiä

herra puhemies

keskusta tarjosi teille herra pääministeri moneen kertaan tässä asiassa yhteistyötä mutta te olette sanonut että ei käy meidän kanssamme yhteistyö tämän asian valmistelussa

kun ei käy niin ei käy

mutta tässä on myös se puoli että sitä mallia käytännössä toteutetaan länsinaapurissa muun muassa ja monissa maissa euroopassa ja se toimii erittäin hyvin

me emme mitään haavekuvia esitä vaan käytännössä toimivaa mallia

te ajatte sitä eteenpäin voimalla ja voimalla ja tämä sote juttu on tässä ikään kuin väline alusta jolla viette eteenpäin tätä suurkunta ajattelua

herra pääministeri vieläkin olisi mahdollista yhteinen valmistelu

ottakaa yhteistyötarjous vastaan

herra puhemies

tämä täydennysesityshän on todellakin pykälätön esitys ja siinä on silmiinpistävää hiukan erikoistakin se että siinä kyllä hallitus opastaa eduskuntaa perustuslain tulkinnassa

kyllähän tämän pitkään jatkuneen ja ilmeisesti vielä aika pitkään jatkuvan vellonnan sisällä on yksi suuri punainen lanka johdonmukainen lanka ja se on kyllä se että kaikella tällä tähdätään myös ja nimenomaan suurten kuntien suomeen

jokainen pohtikoon omalta kohdaltaan sitä seikkaa oman puolueen näkökulmasta oman seutunsa näkökulmasta mutta kyllä tässä kaikki merkit viittaavat siihen ja kaikki ratkaisut viittaavat siihen että tällaista suomen mallia tässä ilman muuta nyt tavoitellaan

minusta pääasia tässä on kyllä tämä kytkentä jonka nyt hallitus omalla esityksellään vielä halua vahvistaa kun se puhuu siitä että tämä sote ratkaisu on olennainen asia kuntarakenteen näkökulmasta ja päinvastoin

tämä kytkentä on erittäin kiinteä kytkentä ja kun sitä tivataan hallitukselta niin se kyllä vahvistaa että näin se on että nämä kaksi asiaa ovat naimisissa keskenään ja että sote ratkaisu kyllä vaikuttaa kuntarakenteeseen ja päinvastoin

kun tämä on tämä tausta tämänkertaisen asiakohdan nimenomainen tausta on tämä kytkentä niin olisi kyllä erittäin tärkeä asia että perustuslakivaliokunta ottaisi tämän asian sillä tavalla käsittelyyn ja vakavasti että katsoisi onko tämä isäntäkuntarenkikunta jos käyttää vähän värikkäämpää kieltä siis vastuukuntamalli siitä puhuu hallitus perustuslain mukainen vaiko ei

minusta siihen kannan ottaminen on erittäin tärkeää nimenomaan siltä kannalta että kunnilla olisi oikea mahdollisuus aito mahdollisuus arvioida omalta osaltaan yhteistyömahdollisuuksia myös niitä liittymisen mahdollisuuksia yhteistyömahdollisuuksia sen tiedon varassa ja sen pitävän tiedon varassa mikä tulee olemaan sote alueratkaisu sote malliratkaisu

se on minusta se todella olennainen asia muutoinhan se kuntien pohdinta siellä meidän alueellamme on tavallaan tyhjän päällä tehdään vähän kuin säkki päässä ratkaisu kun ei tiedetä mihin lopulta sitten hallitus päätyy tässä sote ratkaisussaan

sen vuoksi perustuslakivaliokunnan kannanotto isäntäkuntarenkikuntaan tai puhutaan siitä vastuukunnasta kun se on neutraalimpi termi onko se perustuslain mukainen vaiko ei on olennainen asia tämän asian jatkoedistymisen kannalta

toivon niin kuin edustaja töllikin taisi toivoa jo aiemmin tai edustaja pekkarinen se oikeastaan oli joka toivoi että perustuslakivaliokunta tässä asiassa toimisi rohkeasti ja sanoisi oman sanansa oli se perustuslakivaliokunnan sana sitten mikä tahansa

lopuksi herra puhemies vaikka edustaja virtanen tuossa omassa mielenkiintoisessa puheenvuorossaan totesikin että asiantuntijoista he ja he ovat kyllä tämän hallituksen ajatusmallin kannalla kyllä minun havaintoni on se että kun katsoo suomalaisia asiantuntijoita terveydenhuollon lohkolta sosiaalihuollon lohkolta perustuslain tuntijoitten kannalta ja myös kuntatietäjien lähinnä professorien näkökulmasta niin kyllähän se on valtaisa enemmistö näitä neljänlaisia asiantuntijoita jotka ovat asettuneet joko hirmuisen kielteiselle kannalle suhteessa hallituksen esitykseen tai ainakin erittäin kriittiselle kannalle

se on ainakin minun havaintoni samalla kun minä myönnän että ovathan edustaja virtasenkin muutama esimerkki totta mutta kun katsotaan sitä isoa kaartia asiantuntijoita niin kyllä sen joukon suuri enemmistö valtaenemmistö on tällä kielteisellä tai hyvinkin kriittisellä kannalla

luulisi noin maallikkojärjellä että näitten asiantuntijoitten mielipiteistä voisi todella muodostua vankka selkänoja viedä tätä sangen vaikeaa sote ja kunta asiaa eteenpäin myös semmoinen selkänoja loppujen lopuksi joka myös saisi taakseen mahdollisimman laajan poliittisen tuen joka tähän asiaan ilman muuta tarvittaisiin jotta se onnistuisi täällä lopullisesti ja sitten kentällä myös kun asioita joudutaan täytäntöön panemaan

suunnanmuutostahan tässä ajetaan sekä hallituksen että myös opposition puolella

arvoisa herra puhemies

eihän sitä voi jatkaa että työttömyys kasvaa ja velka kasvaa jos haetaan suunnanmuutosta ei suunnan jatkamista

kun puhutaan pohjois savosta niin olen ajatellut niin ja ajattelen tänäänkin niin riippumatta edustaja eestilä siitä mikä hattu on päässä ottakaa se huomioon että jos nykyisestä rakenteesta on syytä mennä johonkin toiseen niin aika luonnollinen pidemmän päälle on kolmen kaupungin tai kolmen kunnan rakenne mutta vapaaehtoista tietä vapaaehtoista tietä

nythän tässä hallitus on ottanut omalta puoleltaan ensiaskeleita suunnanmuutoksen osalta ja moni asia on selvästi keskeneräinen niin että emme vielä ihan tarkkaan tiedä mitä hallitus lopulta oikein tulee esittämään

sen sijaan olen ottanut sen kannan myös hyvin selvästi että näe järkeä siinä että meillä olisi yksi suuri kunta siellä pohjois savossa vaikkapa kuopio nimeltään joka sitten täyttäisi koko kuntakentän ja hoitaisi kaikki asiat

tässä kuitenkin näiden uudistushankkeiden tämmöinen kokoava teema on se että hyvinvointiyhteiskuntaa täytyy uudistaa ja sen moottoria täytyy vahvistaa

en usko että he perääntyvät tästä itsekin ajamastaan linjasta

arvoisa ministeri onko sillä tavalla että alkavalla lausuntokierroksella kunnat joutuvat ottamaan kantaa sellaisiin esityksiin joita oikeusministeri näin julkisestikin on epäillyt niitten perustuslaillisuuden perusteella

sehän olisi aika erikoista

joutuukin sanomaan täältä oppositiosta käsin ei nyt minään neuvona mutta kysymyksenä kuitenkin pitäisiköhän ne esitykset kuitenkin muokata semmoisiksi että ne olisivat varmasti perustuslain mukaisia esityksiä joihin sitten kunnat reagoivat niin kuin reagoivat omalla tavallaan

on jälkiviisautta todeta tässä vaiheessa että kyllä se parlamentaarinen valmistelu olisi tuottanut varmasti parempaa tulosta tämän parin vuoden aikana kuin tämä aika erikoinen valmistelutapa jota tässä on harjoitettu

se miten valmistellaan ratkaisee myös sen mikä on lopputulos

johtamallanne ministeriöllä yhdessä temin kanssa on erittäin iso vastuu siitä miten biotalousstrategia suomessa toteutuu

tämän erittäin hyvän tavoitteen takanahan on laaja poliittinen tahto

ensinnäkin aikooko hallitus aiotteko te tehdä vielä tämän vaalikauden puitteissa sellaisia päätöksiä jotka hyppäyttävät tätä biotaloutta todella monta porrasta ylöspäin oikeaksi kärkihankkeeksi suomen elinkeino ja talouspolitiikassa

ja toisekseen onko teillä aikeita tarttua tähän komissaari kataisen hallinnassa olevaan suureen investointipakettiin josta on niin luulen saatavissa varoja biotalouteen myös suomessa

se on selvä asia että olen puhunut niin kuin tekin olette ottanut kantaa edustaja eestilä pohjois savon kuntarakenteeseen myös kolmen kunnan mahdollisuudesta tilanteessa missä rupeaa syntymään uusia ryhmityksiä ja minusta silloin kolme pitkällä tähtäyksellä olisi ilman muuta mahdollinen ja parempi ilman muuta kuin joku sellainen suurkunta esimerkiksi kuopio johon kaikki kokoontuisivat

mitä tehdäänkin pohjois savossa ja missä tahansa maakunnassa se on olennaista että tehdään vapaaehtoisesti kuntien oman harkinnan perusteella eikä niitä pakottaen vaikkapa valtionosuuksilla tai jollakin muulla kiristäen

tämän mietinnön ponsien toinen ponsi on mielenkiintoinen

kun tässä sanotaan että yhteistyössä kuntien ja tienhoitokuntien kanssa pitää hakea kokonaisratkaisua siis alemmanasteisen tieverkon ja yksityisteitten hoitoon ja kehittämiseen ja rahoittamiseen niin ministeri kyllönen viittasi uudenlaisiin ratkaisuihin

kun alemmanasteisia teitä siirretään yksityisteiksi näiden teitten rahoitusta on leikattu pois ja kuntien tilanne on mikä on niin tässähän käy sillä tavalla että yksittäiset ihmiset aika pieni joukko loppujen lopuksi joutuvat maksamaan julkisia yhteisiä tarpeita siis koko kansan yhteisiä tarpeita

se tiivistää palvelua sillä saadaan hiukkasen verran säästöjäkin ei kovin merkittävästi mutta hiukkasen verran ja sitten se antaa kouluttavalle kantahenkilökunnalle vähän levähdysaikaa ja sanoisiko päänselvittelyaikaa sekä poistuvan erän osalta että sitten sen uuden tulevan erän saapuessa palvelukseen

siitä muotoutuu meille reservi ja siitä muotoutuu puolestaan meidän alueellinen puolustuksemme ja sitten myös siellä häntäpäässä muodostamme kohta perustettavat paikallisjoukot uutena joukkotyyppinä meidän puolustukseemme

on myös nähtävä se että yleisellä asevelvollisuudella on kyllä iso merkitys kansalaisten maanpuolustustahdon muodostumiselle

sehän on nyt suomessa erittäin korkea ja osittain myös sen ansiota että jokainen suomalainen koti joutuu kohtaamaan meidän puolustusvoimamme maanpuolustuksen nimenomaan yleisen asevelvollisuuden kautta

puolustusvaliokunta asetti kyllä tulevaisuuteenkin päin liittyviä suuntaviittoja tämän uudistuksen kylkeen jotka on syytä noteerata täysipainoisesti

tämän pitemmälle tässä tiivistämisessä ei voi edetä ilman että se aiheuttaa sitten pahoja seurauksia meidän asevelvollisten suorituskyvylle ja nimenomaan tälle yhteiselle joukkuetoiminnalle

tämä on syytä minusta sanoa ääneen sillä jatkuvasti tulee puheenvuoroja siitä että vielä voidaan lyhentää ja kun siilasmaan työryhmä väläytti sitä neljää kuukautta niin sehän otettiin jo paikka paikoin jopa tosissaan että voidaan niinkin lyhyeen palveluaikaan mennä

herra puhemies

mietintö on yksimielinen vaikka täällä vähän esiintyykin rakoilua mutta samalla se on kriittinen mietintö

toinen reunahuomautus koski asiaa jota edustaja heinonenkin omassa puheenvuorossaan käsitteli siis varusmiespalveluksen ja kertausharjoitusten välistä suhdetta

laskeskelin että ainakin kymmenen vakavaa huomautusta ulkoasiainvaliokunta osoittaa hallituksen selontekotyöhön ja olkoon se viesti hallitukselle että se käy nämä huomautukset läpi

se on tarkoituksella tähän mietintöön kirjoitettu siis siitä näkökulmasta että tämä palvelusajan lyhentäminen korostaa omalla tavallaan valiokunnan mielestä tämän riittävän reserviläiskoulutuksen merkitystä tulevaisuudessa

tämä korostus minusta on tässä olennainen asia

minusta tämä asia pitää kytkeä vähän laajempaan kehykseen eli suomen asemaan euroopassa ja suomen asemaan pohjois euroopassa ja pohjolassa ei pelkästään vain ikään kuin objektina vaan myös siis subjektina politiikantekijänä pohjois euroopassa ja nimenomaan pohjolan poliittisen ja sotilaspoliittisen vakauden edistäjänä ja ylläpitäjänä

minusta tämä on syytä kyllä todeta ihan suoraan ja voimakkaastikin olletikin kun nyt joudutaan elämään näitten leikkauspäätösten varjossa siis niitten leikkauspäätösten varjossa että maastovuorokausia ja kertausharjoitusten määrää voimakkaalla tavalla vähennetään

vielä yksi reunahuomautus joka katsoo myös tulevaisuuteen on meidän asevelvollistemme taloudellinen ja sosiaalinen asema

luulenpa että useimpien perusteluna on ollut nimenomaan se että puolustusvoimamme täytyy pitää uskottavassa kunnossa iskussa pitemmällä aikajänteellä jotta voidaan ylläpitää tätä pohjolan vakautta joka säilyy siis viisaan ulkopolitiikan ja uskottavan puolustuksen kombinaationa

sitä on kyllä kehitetty tälläkin vuosituhannella kiitos siitä menneelle hallitukselle ja nykyisellekin mutta meidän on syytä kyllä koko ajan pitää tätä asiaa esillä nimenomaan kotiuttamisrahan osalta

varusmiesliitto sitä ajaa ja se oli huono asia että parikymmentä vuotta sitten siitä jouduttiin luopumaan silloisen syvän laman yhtenä synkeänä huonona seurauksena

sitten kun hiukankaan varaa tulee lisää niin tämä kotiuttamisraha täytyy palauttaa parantamaan asevelvollistemme taloudellista asemaa

se on kuitenkin peruskysymys

tässä selonteossa mietinnössä pohditaan jonkin verran kansainvälisen verkottumisen ja kansallisen riippumattomuuden välistä kysymystä mutta aivan liian vähän sitä on pohdittu

ihan loppuun totean sen ajan puitteissa että olisi ollut hyvä että tämäkin uudistus olisi voitu käsitellä normaalilla parlamentaarisella tavalla tarkoitan siis osana tätä laajempaa selontekoa

oikeastaan hallitus ei ole pohtinut ollenkaan tätä yhteyttä ja se onkin oikeastaan tämän mietinnön niitä tärkeimpiä moitteita että tätä yhteyttä ei ole pohdittu verkottumisen ja kansallisen riippumattomuuden välistä kysymystä

ja sitten loppuun herra puhemies ministeri haglund antoi täällä lupauksen että hän tulee nimittämään ja asettamaan valmisteluporukan joka ryhtyy katsomaan suuntaviivoja ensi vuosikymmenen puolustusta silmällä pitäen

täällä keskustan edustajat ovat jo tyhjentäneet pajatson hyvin monelta puolelta mutta neljä näkökohtaa neljä punktia vähän kuin kertauksena

ensinnäkin olen saanut sen kuulla että tämän esityksen hiomisessa maakuntajohtajat ja temin edustajat ovat vääntäneet kättä aika tavalla ja että se mikä on tullut tänne esityksenä nyt on sellainen juuri ja juuri hyväksyttävissä oleva kompromissi maakuntien ja alueitten näkökulmasta katsottuna

toinen punkti on se että kuten täällä ovat edustajat jo todistaneet niin kyllähän tällä vaalikaudella on pyritty tekemään ja tehtykin voimakkaita keskittämispäätöksiä

tämä on hyvin tehokasta keskittämistä

tälle pitäisi kyllä stoppi saada

tämäkin esitys sitä ilman muuta toteuttaa mutta stoppi tälle täytyy saada

palvelut ja elinkeinopolitiikka maankäyttökin on yhteistä ammattikoulu ja muistan että ministeri pekkarinen aikoinaan tämän rakenteenkin vahvisti

myrin asemaa tässä vahvistetaan ja liittojen tehtäviä täsmennetään

sehän nyt yritetään toteuttaa toteutetaankin näitten asianomaisten maakuntien tahtoa vastaan

merkillepantavaa oli se ja on se että maakuntien liitot ovat kaikki ottaneet yksi yhteen kielteisen kannan tähän pakkoliittämiseen

tämän suunnitelman joka on jo pitkällä poliittinen kaavahan on meille tuttu mutta todettakoon se vielä tässä kertaalleen

vihreät vaativat erittäin kovilla ukaaseilla tämän läpiajamista

kokoomus tietysti pääministeripuolueena katsoi että sen täytyy ottaa tämä asia hoitaakseen hallituksen yhteistyöhengen nimissä ja sitten sdp joutui tässä nielemään tämän uudistuksen vaikka se oli ja on vastoin sdpn perimmäistä tahtoa

sdpn puoleltahan kuuluu tässä asiassa nurinaa vieläkin

mieleeni ovat jääneet perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja varatuomari johannes koskisen puheenvuorot ykköskäsittelyssä täällä jossa hän useampaankin kertaan vetosi parlamentaarisen valmistelun puolesta ja sen puolesta että tällaisia asioita pitäisi valmistella ja ratkaista aina koko maa silmien edessä ei pelkästään tällaisena osittaisuudistuksena vaan koko maa silmien edessä

huomenna keskiviikkona hallituksen edustajien enemmistö jyrännee tämän niin sanotun uudistuksen lävitse mutta jos oikein tarkkaan tätä asiaa ajattelemme niin jos itä suomen edustajat laidasta laitaan yli puoluekantojen pitävät tätä uudistusta huonona ja asettuvat sen kaatumisen kannalle silloin tämä esitys kaatuu

herra puhemies

totean että tietenkin tämä kokonaisuus on sinänsä ihan täyttä asiaa myös hallintovaliokunnan mietinnön osalta mutta sopimuskieltokohta ei ole mennyt oikein

tämä vaikutus menetetään jos jo etukäteen on tiedossa ettei mahdollinen lyhyt poistumiskielto vaikuta viikonloppuvapaan käyttömahdollisuuteen

minäkin haluan korostaa edustajien savola ja reijonen puheenvuorojen mukaisesti että tästä asiasta keskusteltiin tässä meidän valiokunnassamme erittäin perusteellisesti

sitä kysyttiin moneen kertaan asiantuntijoilta ja sitten keskustelujen jälkeen päädyttiin yksimieliseen muotoiluun valiokunnan sisällä

nyt on sitten käynyt selville että hallintovaliokunta ei tätä jostakin syystä halunnut noteerata puolustusvaliokunnan haluamalla tavalla ja se on kieltämättä pettymys

minä toivon että tähän asiaan todellakin otetaan kantaa sillä nyt kun me ajamme tuolla syrjäisillä seuduilla suomessa niin olen käyttänyt tämmöistä termiä kuin pajupuskaindeksi ja sillä mitattuna suomi kyllä pusikoituu ja sitä myötä metsittyy

minä toivoisin ihan todella uudenlaista tarkastelua sille että onko meidän metsäpinta alamme todella vähenemässä sitä rataa mitä durbanin ilmastosopimuksen yhteydessä on annettu ymmärtää

se on hyvä asia siinäkin mielessä koska niin kuin täällä on todettu niin metsät ovat suomen ylivoimaisesti tärkein uusiutuva luonnonvara ja siinä mielessä se asia mihinkä tulevaisuudessa pitää keskittyä on se tai oikeastaan voisi sanoa kaksi asiaa että millä tavalla pystyisimme hyödyntämään paremmin tätä meidän tärkeintä uusiutuvaa luonnonvaraamme ja saataisiin sitten työpaikkoja saataisiin kansantaloutta parempaan kuntoon ja toinen asia on se että metsänomistajakunnassa on tapahtunut rakennemuutosta joka tulee jatkumaan

tietysti viime hallituskaudella oli tiettyjä esityksiä millä tavalla pyrittäisiin omistajakunnan rakennetta muuttamaan tietynlaisilla esityksillä jotka liittyivät verotukseen tai johonkin muuhun

samanlaista keskustelua on käyty tälläkin vaalikaudella mutta eivät nämä asiat ole vielä edenneet sillä tavalla kuin olisi toivottavaa mutta olen ihan varma että tähän asiaan pitää palata vielä monta kertaa

on selvää että suomessa on tämä oma kansallinen metsälainsäädäntönsä mutta eu tasolla tapahtuu monenlaista päätöksentekoa jolla on selvästi yhteyksiä myös metsätalouteen

herra puhemies

kuten kuulimme varusmiesten maastovuorokaudet joudutaan ronskien säästöjen takia viemään aika matalalle kuten myös lentotunnit ja merivuorokaudet

kaikkein pahinta mielestäni on tämä kertausharjoitusten siis joukoissa tapahtuvien kertausharjoitusten painaminen käytännössä neljäksi vuodeksi lähes nollaan

kun tähän pannaan sitten päälle vielä alueellisten joukkojen varustuksesta tinkiminen ja sen jälkeen vielä tulevat operatiivisten joukkojen varustukset hankinnat joista ei ole mitään tietoa niin kysymys kuuluu miten on alueellisen puolustuksen periaatteen laita suomessa

arvoisa puhemies

tämä selontekohan on ehkä tarkoituksellakin laadittu keskitetysti käsittelemään lähinnä suomen lähiympäristön turvallisuustilannetta

kuinka uskottavalla kannalla se kaiken tämän revohkan jälkeen viiden kuuden vuoden kuluttua oikein on herra puolustusministeri